ja iän kaiken eläimistä on käytetty kaikki

todellakin toivon että ympäristöministeriö jatkossa kokisi yhä enemmän sillä tavalla että he ovat lähempänä maakuntia ja että tehdään töitä yhdessä kasvatetaan se luottamus ja yhteistyösuhde yhdessä

mennään sen mukaan eteenpäin ja pikkuisen karsitaan näitä ylimääräisen byrokratian papereita

tämä on ensimmäinen kerta kun missään papereissa kemin lapin saamelaiset eli lappalaiset eli minun historiani taustani ollaan jättämässä kokonaan pois saamelaisesta kulttuurista ja kokonaisuudesta

käytännössä tämä merkitsisi sitä että vankeusrangaistus väkivaltaisista tai väkivallan uhkaa käyttäen toteutetuista raiskausrikoksista annettaisiin aina ehdottomana vankeutena

nyt kun tämä on puitelaki näyttää siltä että tästä on tulossa ikävä kyllä monin paikoin pelkkää sanahelinää mutta jos se joillekin tekee hyvän mielen antaa olla

sitten näistä valitusasioista

toivon ja odotan että ennenkin hyvin hoidettua yhteistyötä metsähallituksen ja saamelaiskäräjien välillä voidaan harjoittaa jatkossa ja erityisesti vielä paremmin kuin tällä hetkellä

tämähän tulee lisäämään hallinto oikeuksien työmäärää jonkun verran ja sitä ei ole huomioitu tässä taloudellisessa tilanteessa tarpeeksi

tuomioistuimet eivät voi lähteä muuttamaan suomen oikeuskäytäntöä vain sen vuoksi että yleinen mielipide muuttuu ja julkinen keskustelu tuo esille siinä olevia epäkohtia

keskusta jos joku on oikeasti vihreä puolue

olen todella kiitollinen siitä mitä heinonen toi esille muun muassa tästä kainuun metsäpeuran tilanteesta elikkä siitä sen mikä meille on tärkeää onko meille tärkeää suden suojelu vai se miten meidän metsäpeurakantamme selviää

vihreä tarkoittaa sitä että meillä on tarkoitus täällä suomessa tuottaa kaikkea sekä energiaa että ruokaa ja siitä huolimatta säilyttää sitä omaa luontoa ja ympäristöä ja palataan jälleen kerran sanomaan se santeri alkion sanonta mikä on monta kertaa tässä salissa sanottu

hallinto oikeudethan käsittelevät tällä hetkellä muutenkin paljon näitä kaavavalitusasioita ja uskon ja toivon että tästä kokonaisuudesta päästään kuitenkin eteenpäin koska hallinto oikeuksilla on kuitenkin niin paljon kokemusta kyseisten alueitten kaavojen valitusasioiden hoitamisessa

siltä alueelta puuttuu ainoastaan kieli koska meidän esi isämme on aikoinaan pakkosuomalaistettu ja sitä kautta kieli on menetetty mutta kulttuuri ja perimä on erittäin vahvaa

laki antaa mahdollisuuden ottaa käytäntöön samat asiat joita luki aikaisemmassa esityksessä olleissa heikentämiskieltopykälissä

toivottavasti saamme lain selvitystekstit sellaisiksi että tuomioistuimet ottaisivat käyttöön nykyistä kovemmat rangaistukset kun se nyt kerran on mahdollista

mutta sitten mennään vielä tähän liito oravaan

se vielä näistä ilmastoasioista että nyt vain näyttää pahasti siltä että jos me yritämme tiettyihin tuloksiin päästä niin vastuuta siirretään muualle eli kehitysmaihin

lapsille ei pidä jättää velkaista suomea sanoitte näin

toivon sydämeni pohjasta että saamelaiskäräjien johto voisi pohtia uudelleen ajavatko he vain pienen ryhmän etua vai haluavatko he kehittää aidosti koko suomen saamelaiskulttuuria

me emme missään nimessä saisi siirtää ongelmia kehitysmaihin vaan meidän on satsattava siihen että ne pystyisivät myös auttamaan sitä omaa tilannettansa eteenpäin

sitten näistä valitusasioista sen verran että vaikka ympäristöministeriölle ei tule otto oikeutta niin onhan sillä kuitenkin normaali viranomaisen valitusoikeus

se saatiin nyt ihan hyvin jo päätettyä ja liikkeelle mutta yksi osa alue jäi kokonaan hoitamatta nimittäin vajaatuottoisten metsien uudistaminen

meidän pitäisi tällä hetkellä muutenkin pystyä miettimään ja keskustelemaan laajemmin suojeltavien eläinten asioista mitä asioita meidän on oikeasti tarkoituksenmukaista suojella

jos joskus niin nyt olisi hallituksen pitänyt tosissaan satsata tulojen aikaansaamiseen hyödyntämällä järkevällä tavalla suomen luonnonvaroja jotka ovat ympäri suomea

se minkä takia niitä ei ihan suoraan heikentämiskieltopykälien nimikkeellä voinut laittaa tähän lakiin nytten matkaan on se että saamelaispolitiikassa tilanne on tällä hetkellä ristiriitainen ja ilo sopimuksen päätöksen aika ei ole nyt

se on meille pohjoisen ihmisille erittäin tärkeä asia sillä meidänkin alueen metsistä puolet on uusittu tähän asti kemera tuella ja tästä huudetaan todella paljon että mitä nyt tämän kanssa tehdään

niillä olisi pystynyt tekemään vaikka ja mitä näissä asioissa mutta niiden hyväksikäyttöön hyödyntämiseen suomeen työpaikkojen saamiseen vientitulojen saamiseen ei ole kyllä todellakaan kiinnitetty huomiota

energia on tässä suurin asia

jo pelkkä keskustelu ja tutkimus vievät tällä hetkellä hyvin paljon aikaa ja minä en tiedä onko meillä kokonaisvaltaista suunnitelmaa olemassa miten näiden suojeluasioiden kanssa mennään eteenpäin

arvoisa puhemies

meillä on siellä työn alla tällä hetkellä erittäin paljon julkisuudessakin esillä ollut rovaniemen ja itä lapin maakuntakaava ja se mikä siitä tekee julkisen ja paljon puhutun on tämä perinteinen vuotos keskustelu tai niin kuin nyt pitäisi puhua kemihaaran tulvasuojelualtaasta tai mistä sitten puhutaankin

tähän häämei dähtävä päätettiinkin tekstein matka kemera tuesta päätettyyn tekstiin tuli matkaan että sitä aletaan selvittämään mutta onko tätä alettu selvittämään ja kuinka pikaisesti tätä voidaan alkaa työstämään

samalla tulee aloittaa myös selvitystyö miten vanhojen lapinkylien lähinnä kemin lapin alueella elävää saamelais lappalaiskulttuuria voidaan ylläpitää ja kehittää yhteistyössä saamelaisten kotiseutualueen toimijoiden kanssa

nyt kun ministeri huovinen tuli paikalle haluan esittää teille pari kysymystä

sitten uhanalaisuuden arvioinnista

erityisesti minua kiinnostaa se että meillä on liito oravan lisäksi muitakin eläimiä joitten ff uhanalaisista silmää pidetty missä uhanalaisuudesta tai silmälläpitämisasiasta tulisi keskustella enemmänkin muun muassa merimetso valkoposkihanhi ja tällaisia lajikkeita jos miettii kuuluvatko ne meidän luontoomme ja missä määrin ne kuuluvat luontoon

miten siinä nyt sitten käy meillä valitusoikeudelle ja sen asian hoitamiselle kun aikoinaan korkein hallinto oikeus on tehnyt asiasta jo kielteisen ratkaisun ja päätöksen

vielä sen verran kertaan saamelaisasioista että tässä on hoito ja käyttösuunnitelma asiat on mainittu saamelaiskäräjien lainsäädännön asiat on mainittu perustuslailliset oikeudet mitä tässä kuuluu nytten ottaa huomioon on uudet neuvottelukunnat on tällä hetkellä voimassa olevat sopimukset ja käytänteet jotka pidetään voimassa

arvoisa puhemies

kiitos että sain lisätä vielä yhden asian susikysymyksen

kannustatteko te tällä esityksellänne pienituloisimpia lapsiperheitä hakemaan toimeentulotukea

yksi kehittämistoimista voisi olla esimerkiksi keminlapin kielen eli minun esivanhempieni kielen elvyttäminen läheisen inarinsaamen kielen kautta

lopuksi arvoisa puhemies on hyvä että päästään käytännön arkeen ja että tämän jälkeen päästään keskustelemaan muun muassa tuottovaatimuksesta

kumpi on tärkeämpää se että kainuun metsäpeurat pysyvät yleensä ottaen olemassa ja hengissä kyseinen kanta vai se että meillä on siellä elävä susikanta

ja siitä olen kyllä sitä mieltä että se on aivan ehdottomasti ylimitoitettu tällä hetkellä

on vanhanaikaista puhua luonnosta luonnosta keräämisestä

on olemassa todella laaja toivomus siitä että itsensä saamelaiseksi tuntevat henkilöt otetaan mukaan yhdenvertaisiksi toimijoiksi aletaan puhaltamaan yhteen hiileen ja kehittämään kulttuuria yhdessä

kuitenkin erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelta on leikattu ja ollaan leikkaamassa ammatti ja ammattikorkeakoulupaikkoja todella paljon

vielä parikymmentä vuotta sitten ei olisi varmaan uskonut että tässä salissa puhutaan luonnonvarataloudesta tällä äänensävyllä millä tässä tänään puhutaan hyvin laajasti

lapin kansanedustajana haluan olla mukana kehittämässä suomen saamelaisuutta

nytten monet maaseudun asiat monet luonnonvaroihin liittyvät asiat ovat moderneja nykyaikaisia ne nähdään jo mahdollisuutena suomen tulevaisuuden tekijänä

suomessa on muutenkin menossa kautta aikojen suurin muuttoliike etelän kaupunkeihin

nuorisotakuun osana tuli käyttöön sanssi kortti

tässä on mukava askel harmaan talouden estämiseksi otettu mutta töitä vielä riittää todella paljon

olen kiinnittänyt huomiota että useita kertoja esimerkiksi ravintolassa ruokaa otettuani on pitänyt pyytää kuitti ja vasta sen jälkeen kun on pyytänyt kuitin on huomannut sen että se kyseinen maksu on lyöty kassaan

minun mielestä nyt pitäisi laittaa liikkeelle semmoinen kampanja systeemi jossa me auttaisimme ja opastaisimme yrityksiä käyttämään paremmin tätä tilaisuutta niin että yritykset ja työntekijät todellakin kohtaisivat toisensa

selkokielellä sanottuna kyse on lähinnä poliisin antamien sakkojen muuntamisesta vankeudeksi ellei sakkoja makseta

rangaistusmääräysmenettelyssä rangaistusvaatimuksen antaa poliisi tullimies tai muu valvontaa suorittava virkamies omasta aloitteestaan tai syyttäjän puolesta

olemme todellakin käsitelleet hyvin tätä lakiesitystä työelämä ja tasa arvovaliokunnassa kuunnelleet hyviä asiantuntijoita tämän asian osalta

mutta on hienoa tänä päivänä puhua näistä samoista asioista sillä erolla että tänä päivänä ne todellakin nähdään suomen oikeana mahdollisuutena

te toimistojen eli entisten työvoimatoimistojen resursseja on leikattu rajusti eikä te toimistoilla riitä vähenevien voimavarojen kanssa mahdollisuuksia kohdata nuoria

rangaistusmääräysmenettelyssä on kyse siitä että pienemmästä rikoksesta ei anneta tuomiota varsinaisessa oikeudenkäynnissä vaan rangaistusmääräyksen antaa syyttäjä

omalta osaltani olen kiitollinen siitä että tätä lakia ei romutettu niin kuin joillakin tahoilla oli työn alla suunnitelmissa että lopetettaisiin kokonaan tämä laki

edustaja mattila on ottanut esille sen että viime vaalikaudella keskusta ei saanut tähän laitettua niitä asioita joita tuossa omassa ryhmäpuheenvuorossani toin esille

tässä laissa oli valmisteluvaiheessa ilmeisesti suunnitelmia että se olisi myöskin laitettu vielä paljon vaikeammaksi ja vaikeammin käytettäväksi ja pienemmäksi tämän kohderyhmän osalta

rangaistusmääräysmenettelyssä voidaan määrätä rangaistukseksi sakkoa sellaisista teoista joissa maksimirangaistus on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta ehdollista vankeutta

niin mahdoton on tapahtunut viime vuosina ja viime aikoina keskusteluissa että on todella hienoa että silloin neljä vuotta sitten saatiin joku strategia aikaiseksi

hyvä että me saimme tämän kuitenkin edes tässä muodossa vietyä eteenpäin sillä minä ainakin koen ja näen että tämä laki on erittäin tarpeellinen ja hyvä olemassa